arvoisa puhemies

sen verran täytyy palata menneeseenkin aikaan että jos olisi tämä kestävyysvajeen parantamisen linjaus otettu jo edellisellä kaudella niin meillä olisi todella helpompi toimia nyt

täytyy todeta että sote uudistus kuntarakenneuudistus valtion osuusuudistus kaikki isoja ja kestävyysvajeeseen vaikuttavia asioita jäivät tämän hallituksen tehtäväksi

raskaan liikenteen ammattilaiset esittävät suomeen perustettavaksi tämmöistä ulkomaanliikenteen valvontaosastoa samantyyppistä kuin saksassa on tällä hetkellä ja saksassa on tarkoituksena turvata saksalaisen kuljetuselinkeinon ja markkinoiden pysyminen kansallisella tasolla turvaten muun muassa työpaikat

sitten ennen kaikkea tämä ministeriruletti on merkittävästi vaikuttanut myös tähän hallituksen toimintaan

on kyllä todettava että tämä ministeriruletti ei ole mitään hyviä asioita ollu mutta naisista mene ministeriruletti ollut hyvä asia mutta nämä uudistukset kumminkin on saatu vietyä eteenpäin mihinkä ei edellisellä kaudella pystytty

tämän saman tyyppistä yksikköä nyt vaaditaan ja tästä on huomenna sitten lähemminkin tämmöistä moottorimarssia tiedossa ja tässä esitetään että siellä olisi rajavartiosto tai tulli tai poliisikoulutuksen saanut henkilö mutta tämä olisi irrallinen yksikkö valtionhallinnosta

se rahoitettaisiin osin valtion puolelta mutta siihen tulisi myös eu rahoitusta ja sitten heillä olisi sakotusoikeus tällä hetkellä poliisit eivät pysty päätteen kautta sakottamaan suoraan ja tällä tavalla sakkotulot tulisivat valtiolle

arvoisa puhemies

tästä esimerkkinä olkoot vaikka fennovoima ydinvoimalaperiaatepäätös että olemme pystyneet energiassa kasvattamaan omavaraisuusosuuttamme ja edellä mainitut sote kuntarakenne ja valtionosuusuudistus

on todella hyvä että tämmöinen kertomus on saatu aikaiseksi ja ennen kaikkea on vielä henkilö vähemmistövaltuutettu joka seuraa tätä tilannetta

arvoisa puhemies

ennen kaikkea kiinnitän huomioni luonnonmarjanpoimijoiden tilanteeseen joka on ihmiskauppaan verrattavassa tilanteessa ja myös vähemmistövaltuutettu on ottanut tämän tässä kertomuksessa hyvin esille

vähemmistövaltuutettu toteaa että on kiinnittänyt huomiota myös luonnonmarjojen poimijoiden tilanteeseen ja ennen kaikkea hän on antanut suosituksia huomioida poimijoiden velkaantuminen

poimijat voivat altistua ihmiskaupalle

ja tästähän meillä on muutamana syksynä hyviä huonoja esimerkkejä pohjois suomesta ja myös meiltä kainuusta

arvoisa puhemies

kirjoitin tässä viikko pari takaperin kolumnin ja viittasin tähän marjanpoimijoitten tilanteeseen niin minuun otti sitten eräs yrittäjä yhteyttä ja halusi keskustella asiasta ja tässä kesän aikana käydään keskustelu siitä miten heitä on kohdeltu

tämä vahvistaa hyvinvointivaltion kivijalkaa ja mahdollisuuksia työllisyyttä edistäviin investointeihin ja kaupankäyntiä elvyttäviin julkisiin hankintoihin

täällä kertomuksessa vähemmistövaltuutettu ottaa kantaa kutsujan vastuisiin että sen on kyettävä kattamaan poimijan matkat ja majoitukset työvälineet jnp

mutta kerrotaanko tästä siinä vaiheessa tälle työntekijälle kun hän on viisumia hakemassa että hänellä on tietyt kustannukset niistä olemassa

myös talvivaaran konkurssipesän rahoittaminen valtion kukkarosta on tuonut yhtiölle ja sen henkilökunnalle uutta toivoa paremmasta tulevaisuudesta

tässä kohtaa haluan kiittää hallituskumppaneita ministereitä ja kansanedustajia jotka ovat suhtautuneet järkevällä tavalla talvivaaran sekä kainuulaisten työpaikkojen pelastamiseen

elikkä tässä on hyvin moniportainen tämä välitysjärjestelmä tai saattaa olla ja siitä johtuen ei aina tiedetä mikä on tämän henkilön todellinen tilanne sitten kun hän on syksyn ollut poimimassa

talvivaaran kohdalla erityisen tärkeää on yhteiskunnan panostus ympäristönsuojeluun ja niihin toimiin joilla kaivostoimintaa talvivaarassa voitaisiin jatkaa kestävällä tavalla

arvoisa puhemies

muistelen että terveydenhoitolainsäädäntö ei koske tällaista lyhytaikaista ja nimenomaan luonnonmarjojenpoimijaa mutta toivon että ministeri vastaa myös tähän kysymykseen

no tuota vesihuolto on vesihuoltotöihin ja sitten saman verran harmaavesien osalta kolmen mn piiristä

karjulan puheenvuoro oli todella hyvä ja vaikka hän vertasi yrityselämään niin kyllä julkisella sektorilla voidaan myös toimia samalla tavalla

minusta meidän pitäisi lähteä tarkastelemaan asiaa siltä pohjalta kumpaa me pidämme yllä raskasta hallintoa vai järjestämmekö palveluja tehokkaasti

myös meillä kainuun osalta on mietitty sitä että hallinto keskitetään ja sitten turvataan niissä kunnissa missä tälläkin hetkellä on kunnanjohtajat semmoiset palvelukeskukset mistä näitä palveluja saa ja nimenomaan näitä ydinpalveluita terveysasema voisi olla siellä ja muuta valtionkin hallintoa

mutta tämä kertakaikkinen raskas hallinto meidän kyllä pitäisi saada jollakin tavalla kuriin

arvoisa puhemies

mutta se mitä minä äsken sanoin niin jos minä sanoin väärin niin minä haluan sen rehulallekin todistaa nyt että minä luin tämän ihan suoraan tästä stvn mietinnöstä

täällähän tämä todetaan että valiokunta pitää kuitenkin myönteisenä että alennus voi tulla ja yksinhuoltaja eilu ei kohdistunut väkivalta ja

kohdistuu yksinhuoltajakorotukseen ja sillä tavalla yksinhuoltaja ei menetä tässä päinvastoin hän saa kaksinkertaisen hyödyn siitä

mutta jos mennään siihen kehysneuvotteluun mikä silloin maaliskuussa oli niin minustahan tämä oli niitä asioita jotka olivat todella surullisenkuuluisia että tämä asia siellä nousi esille enkä tätä voinut hyväksyä

kun tiedetään että monipuoluehallitus oli tästä sopimassa niin sitten mentiin tälläkin

nythän ministeri rinne tätä korjasi tällä vähennysoikeudella ja olisi poistanut kokonaan tämän jos se olisi ollut mahdollista kehyksien puitteissa mutta kun kehykset tulivat vastaan

edustaja rehulakin tietää sen että jos on kehyksistä sovittu ja kaikki eivät ole samaa mieltä että voitaisiin palauttaa leikkaus niin se ei onnistu

nyt kumminkin valtiovarainministerillä oli mahdollisuus tehdä tämmöinen verovähennysoikaisu tähän ja kyllä tämä nyt suosii pienituloisia keskituloisia ja sillä tavalla tulonjakoa tehdään tässä suurituloisten osalta

mutta se tässä on harmillista että kun eihän näitä kaikkia arvioita ole tehty niin mitä täällä on tullut puheenvuoroissa esille niin se kohtelee epäoikeudenmukaisesti

sen takia tätä ei hyvin voi perustella että tämä on tehtävä mutta valtiontalouden tässä tilanteessa kaikki kivet on käännettävä

arvoisa puhemies

nyt on käsittelyssä valtioneuvoston tiedonanto minihallituksen ohjelmasta otsikolla suomi uuteen nousuun

vaikutusarviot tästä on varmasti syytä tehdä nyt että mikä se todellinen tila on koska en ole semmoisia vaikutusarvioita nähnyt

hallituksen painopistealueita ovat köyhyyden eriarvoisuuden syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

hallitusohjelmassa on haastetta ja tavoitteita kerrakseen

arvoisa puhemies

olemassa olevat panostukset tulisi käyttää suuriin vaikuttaviin hankkeisiin millä luodaan teollisuuden toimintaedellytyksiä vahvemmiksi ja turvataan sen olemassaolo

on edellisen hallituksen esityksestä esimerkiksi destian myynti toteutunut ja olisi paikallaan siitä saatu tulo siirtää maa ja rautatieinvestointeihin ja kaiken kaikkiaan valtion omaisuuden myynnistä saatavilla euroilla tulisi arvioida taimenille olisi saatava ja saada vaikuttavuutta ja arvioida tämä vaikutus hyvinkin merkittävästi

on varmaan paikallaan muistuttaa siitä että jo kehysneuvotteluissa on pyritty turvaamaan liikennepoliittisen selonteon toteutuminen minkä eduskunta silloin aikoinaan on hyväksynyt ja nyt vielä näissä minihallitusneuvotteluissa on vahvistettu tätä ajatusta

tosin on muistettava myös se että hallituksella on elokuussa budjettiriihi ja siinä tulee tarkempi erittely

toisaalta on sitten muistettava myös se että jos tämä äänekosken hanke toteutuu niin täytyy raaka ainetarpeen saanti turvata tehtaalle ja se tarkoittaa silloin myös rautatieinvestointeja pohjois suomeen päin

ja myös kaikkiin kaivoshankkeisiin jotka ovat lähdössä liikkeelle on rautatieyhteydet turvattava ja otettava pitkä tähtäin arktisen alueen liikennesuunnitelmissa

kaiken kaikkiaan näen tämänhetkisen budjettineuvottelutilanteen erittäin merkittävänä avauksena liikennepoliittisen selonteon toteutumiselle

nopeasti saatavia hankkeita tai niitten vaikutus näkyisi työllisyytenä ja kasvuna olisi bioenergiapuolella ja se työllistäisi koko valtakunnan alueella

meillä on aloittaneita yrityksiä joilla on hyvät

ennen kaikkea pohjois suomen matkailun ja kainuunkin matkailun näkövinkkelistä yritysten verovähennysoikeuden palauttaminen on todella tervetullut

se työllistää matkailualalla

hallituksen finanssipoliittinen elvytys on kohdistettu rahoitusmarkkinoiden vakautukseen ja valtiovallan toimet työttömyyden kasvun hillitsemiseksi ovat olleet vaatimattomat

tosin tässä yhteydessä on syytä mainita se positiivinen asia tässä lisätalousarviossa että nuorten työllistämiseen on annettu lisäpanoksia

myös hallitus on esittänyt oppisopimuskoulutuksen lisäämistä mutta niin kuin tässä aikaisemmin olen todennut sillä ei ole juurikaan merkitystä koska yrityksillä ei ole tilauksia ja ne joutuvat muutenkin työntekijöitään irtisanomaan ja samalla purkamaan myös oppisopimuskoulutussopimuksia

manninen mainitsi että keskusta ei tule hyväksymään korkeakoulutuksen keskittämistä

mutta tämä on varmaan tariffipolitiikkaa ja tämä on vrn oma asia mutta jos ministeri pystyy siihen omistajaohjauksen kautta vaikuttamaan niin se on todella hyvä

sitten toinen asia on tämä rautatiehenkilöliikenteen kilpailuttaminen

yliopistolaki on vaatinut ensimmäisen uhrinsa kun oulun yliopiston hallitus päätti rahoitusvajeensa vuoksi lakkauttaa kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen

eun suunnaltahan paine kasvaa koko ajan

mitenkä ministeri näkee tämän

onko mahdollista suomen itse päättää kansallisesti siitä milloin kilpailutuksessa mennään sille linjalle ja millä tavalla tämä sitten toteutetaan elikkä se että eusta ei oteta niitä saneluja vastaan

kaikki täällä olemme puhuneet työllisyyden puolesta ja ennen kaikkea siitä mitä elintarviketeollisuus ja maatalous ja ruuantuotanto suomesta tuo mutta myös tästä energiasta elikkä turpeesta jnp

oulun yliopiston rehtori on ilmoittanut ettei aluepolitiikan harjoittaminen kuulu yliopistolle vaan aluepolitiikan toteutuminen on poliittisia päätöksiä joista vastuun kantaa maan hallitus

hallituksella on kuitenkin vielä mahdollisuus korjata tämä oulun yliopiston hallituksen virheellinen päätös kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamisesta myöntämällä lisätalousarviossa oulun yliopistolle lisärahoitusta jolla kajaanin opettajankoulutuksen tulevaisuus voidaan turvata

mutta kun muistelemme viime kauden sitä arvonlisäveron alennusta minkä keskustavetoinen hallitus teki niin sehän näytti silloin hyvin vahvasti sitä että se meni suoraan hintoihin

arvoisa puhemies

muistelen että ministeri vehviläinen viittasi viime joulukuussa talousarviokäsittelyssä nimenomaan lisätalousarvioon että siinä tullaan antamaan seinäjokioulu välille lisää rahoitusta

arvoisa puhemies

jos vielä tähän lapsilisäkohtaan palataan niin sdpn esityshän oli että korotetaan lapsilisiä ja laitetaan verolle

elikkä meillä on ollut alhainen ja vakaa ennakoitavissa oleva korko ja siitä ovat hyötyneet asuntovelalliset ja myös sitten yrittäjät ja muut joilla on ollut vapaa liikkuvuus ja täytyy muistaa mitä hyötyjä niillä on saavutettu

sehän oli meidän esityksemme silloin kun kehysneuvotteluihin mentiin mutta siellä hyväksyttiin sitten tämä pelkkä leikkaus

tässä tilanteessa juuri esimerkiksi nämä julkiset ratainvestoinnit olisivat erittäin edullisia tehdä ja myös tärkeitä tulevaisuuden kehityksen eteenpäinviemiseksi

mutta täällä kun edustaja mäkelä nosti esille tämän perustuslaillisen kysymyksen ja siitä tämän juridiikan niin ihan maallikkona täytyy todeta että ei missään nimessä voi tällä tavalla asiaa ajatella kuin hän ajattelee

ajatuksena oli tietenkin se että kun korotetaan niin se ottaa pienituloiselta vähemmän ja sitten suurituloiselta enemmän elikkä se olisi ollut oikeudenmukainen tulonjako

nyt on menty tähän ja tällä on varmaan mentävä

minä lähinnä siltä pohjalta ajattelen mitä perustuslakivaliokunta tästä sanoo ja pysyn hyvin pitkälle perustuslakivaliokunnan kirjauksen takana tässä asiassa

ei voi olla tällä tavalla että lapsiperheisiin kohdistuu ja niin kuin minä sanoin en tässä ole semmoinen asiantuntija enkä ollut tämän käsittelyssä mukana mutta täällä nyt käytän puheenvuoroni sen minkä tästä asiasta jotakin ymmärrän ja tiedän

rossi tietää hyvin tarkkaan mitenkä suuret merkitykset on saavutettavuudella ja sillä miten nopeasti päästään alueelta tänne ja nimenomaan käymään työssä

sijoittajavastuu ja yksimielisyys näissä asioissa ovat suomelle erittäin tärkeitä kysymyksiä ja jos tästä päästäisiin johonkin sopimukseen niin tämä hätätapaus täytyy määritellä todella kapealla liikkuma alalla että siitä ei voida sitten livetä

työttömyys lisääntyy investointien puutteen vuoksi

kiitos

en voi muuta kuin todeta pettymykseni lisätalousarvioon

arvoisa puhemies

mutta edelleenkin olen sitä mieltä että mikäli maan hallitus haluaisi niin se pystyisi turvaamaan opettajankoulutuksen jatkumisen kajaanissa s

puhujista on edustajia

arvoisa puhemies

erkki virtasen kuin myös ministeri rehulan puheenvuoroista kuulimme niin tämä on tervetullut lainsäädäntö

meillä on monessa maakunnassa tapahtunut hyvinkin positiivista kehitystä

siinä on tietysti montakin eri tekijää

ja tästä voi päätellä että kyllä ne olivat tietyllä riskillä sijoitettuja tai osa varoista tietysti hajautetusti mutta kumminkin

toisaalta työllistymismahdollisuuksia on ollut runsaasti suhteessa siihen että upm on kuitenkin lakkauttanut paperitehtaan

sitten nyt mitä on tullut julkisuuteen näistä palkkioista ja lisäeläkkeistä ja kaikista tällä on niin kuin hyvin vahva